mutta joka tapauksessa suomen linja ja suomen etu on tämän artiklan joustava tulkinta ja ranskan avunpyyntö pariisin terrori iskujen jälkeen on ollut niin suomelle kuin muillekin eu maille hyvä harjoitus

arvoisa puhemies

ennen muuta se on muistutus siitä että perinteinen sotilaallinen voimankäyttö tai sillä uhkaaminen on edelleen mahdollista politiikan jatkeena myös euroopassa

ymmärsin että tähän puolustusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja kanervan puheenvuoro viittasi eli esimerkiksi selontekotyössä on syytä kiinnittää tähän prosessiin huomiota

myös tulevaisuudessa voimankäyttö valtioita vastaan on monien keinojen yhdistelmä

maantieteelle emme mahda mitään ja tosiasiat on tunnustettava sanoi paasikivi

mutta tässä vaiheessa oma vakaa mielipiteeni on että suomen puolustussuunnittelua emme voi laskea eu sopimusten varaan vaan sotilaallisesti liittoutumattomana maana valmistaudumme itsenäiseen puolustukseen

suomen maantieteellinen asema on suurvallaksi palaavan venäjän ja sotilasliitto naton raja alueella lähellä venäjälle strategisesti tärkeitä alueita

kaikkien avainsuorituskykyjen on oltava omassa hallussamme mutta totta kai olemme valmiita vastaanottamaan kumppaneiltamme apua sillä apua saamme jos siitä on hyötyä apua antavalle osapuolelle

sotilaallisesti liittoutumattomana mutta poliittisesti liittoutuneena eu maana suomen on osattava todellakin ottaa oppia näistä ukrainan tapahtumista

puolustuskykyämme on nykyhallituksen toimesta vastuuttomasti rapautettu leik kauksilla ja jalkaväkimiinakiellolla

suomen on huolehdittava omasta uskottavasta puolustuskyvystään

arvoisa puhemies

turvattomuuden tunteeseen on reagoitava ja parhaiten se tapahtuu pitämällä huolta puolustuksemme uskottavuudesta

nyt käsittelyssä oleva viron suomen latvian ja norjan välisen pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista koskeva sopimus eli nefab sopimus on periaatteessa hyvä asia siviili ilmailun kannalta

ensinnäkin puolueettomuus

arvoisa puhemies

me olemme siis poliittisesti liittoutunut

tukea voidaan etsiä mutta sen varaan ei voi heittäytyä

olemme myös olleet mukana eun taisteluosastojen valmiusvuoroissa

silti olemme sotilasliittoon kuulumaton maa joka kyllä harjoittaa yhteistyötä naton kanssa ja käy kriisinhallintasotaa afganistanissa

sopimuksella on saavutettavissa lentoturvallisuutta sillä voitaneen vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja sillä voitaneen parantaa lentoliikenteen sujuvuutta ja mahdollisesti alentaa kustannuksia kuten edustaja satonen esittelypuheenvuorossa totesi

sopimuksessa piilee kuitenkin suomen kannalta katsottuna ongelmia kuten ylipäätään voidaan sanoa kaikesta mikä on euroopan unionista lähtöisin

tämä on käsitykseni mukaan kyllä kirjattu ulkoasiainvaliokunnan mietintöön koko lailla todellisuutta vastaavalla tavalla jos kohta kaikelle kansainväliselle verkottumiselle ei kannata liian suurta painoarvoa antaa

olisi ollut aiheellista kuvata mitä tämä toiminta on tarkoittanut käytännössä suomalaisten osalta ja mitä tullee tapahtumaan jatkossa

nimittäin toteutuessaan tällä hallituksen esityksellä voi olla laajoja vaikutuksia maanpuolustukselle kuten puolustusministeriön asiantuntijat puolustusvaliokunnalle antamassaan lausunnossaan totesivat

perusongelma on ettei suomi ole puolueettomana osapuolena turvaamassa rauhaa vaan osapuolena sodassa tukemassa korruptoitunutta hallitusta maassa jossa rehottaa valtaisa huumebisnes

niitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia joita hallituksen esitys maanpuolustukselle voi aiheuttaa on kuitenkin jopa puolustushallinnon asiantuntijoiden vaikea täsmällisesti arvioida

maanpuolustuksen näkökulmasta keskeisiä tarkasteltavia seikkoja ovat suomen alueen valvonta ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen sekä puolustusvoimien operatiivisen ja harjoitustoiminnan turvaaminen ja poikkeusoloihin varautuminen

ministeri tietää tämän asian varmasti hyvin itsekin mutta kerrataan nyt tosiasiat eduskunnan pöytäkirjoista eduskunnan pöytäkirjoja varten

ja sen pitää olla hallitukselle sanomattakin selvää että kun kruunu sotilaitaan kriisinhallintasotaan lähettää heistä myös kannetaan asianmukainen vastuu heidän palattuaan kotimaahan

kuten hyvin tiedetään viro latvia ja norja ovat nato maita ja suomi ei

tuossa edellisessä debattisessiossa edustaja soini nosti esille eun taisteluosaston

suomi poikkeaa näistä nefab sopimuskumppaneistaan myös siinä suhteessa että meillä siviili ja sotilasilmailu toimivat integroidun lennonvarmistusjärjestelmän puitteissa eli on yhteisiä lennonjohtorakenteita on yhteistoimintalentoasemia tietojärjestelmiä ja henkilöstöä

arvoisa puhemies

painopisteen siirtäminen kriisinhallintasodista takaisin perinteisiin yk johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin on perusteltua

tämähän kävi viimeksi ilmi keski afrikan tasavallan kriisin yhteydessä

suomen lähtö ensi vuonna libanonin unifil operaatioon on sikäli luontevaa että suomi on perinteisesti korostanut ulkopolitiikassaan ykn keskeistä merkitystä kuin myös perussuomalaiset

helmikuuta ministeri wallin ei puuttunut sanallakaan siihen kun pääministeri katainen julisti nyt jo kuolemattomiksi kasvaneet sanansa tämä on absoluuttinen fakta siis se että alue kieli tai muutkaan politiikat eivät olisi vaikuttaneet uudistukseen

kannattaako eu maiden tulevaisuudessakin polttaa rahaa taisteluosastojen ylläpitoon ja miksi suomen pitäisi ottaa peräti johtovaltiorooli vuosikymmenen loppupuolella niin kuin te olette julkisuudessa kertonut

mikäli kuitenkin tämä hallituksen esitys hyväksytään on mahdollista että suomen ilmatilaan valitaan jatkossa ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi ulkomainen palveluntarjoaja joka ei välttämättä kykene tuottamaan suomen puolustushallinnon tarvitsemia palveluita

toinen asia on se mihin rahamme riittävät nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja mitä me priorisoimme

ei voi olla oikein vaikka kuinka etenkin kokoomuksen suunnasta on sanottu ja sanotaan että näitä asioita ei saa asettaa vastakkain että samaan aikaan kun kansainvälistä toimintaa paisutetaan oman maan puolustuksesta leikataan ankaralla kädellä

puolustusministeriö toteaakin lausunnossaan aivan oikein että puolustukseen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä on ilmatilan hallinta pystyttävä toteuttamaan kansallisesti kaikissa olosuhteissa

nyt eivät pahoittelut auta eikä semanttinen saivartelu paranna ministerin asemaa

olisikin syytä pohtia miten näihin kriisinhallintaoperaatioiden menoihin voitaisiin hyödyntää enemmän ulkoasiainministeriön määrärahoja puolustusbudjetin rokottamisen sijaan tai sitten siirtää puolustusbudjettiin lisävaroja ja vastaavasti vähentää kehitysapua

hallituksen esityksessä on siis riskinä että puolustusvoimien olisi tulevaisuudessa turvallisuussyistä hankittava tarvitsemansa ilmaliikenne ja sääpalvelut muualta

arvoisa puhemies

ja olisi myös vähintäänkin syytä pohtia miten joustavoittaa eun taisteluosastokonseptia ellei kokonaan luopua siitä säästöjen saamiseksi oman maan puolustukseen

minulla on ainoastaan yksi kommentti nimittäin edustaja kärnän kysymykseen maanpuolustuskorkeakoulun vanhempien tutkintojen huomioimisesta

tiedän että monet suomalaiset etenkin kansalaisvastuunsa kunnialla kantavat reserviläiset miettivät sitä miksi ihmeessä samaan aikaan kasvatetaan kansainvälisen toiminnan määrärahoja kun esimerkiksi kertausharjoituksia ajetaan alas

en suoraan sanoen osaa vastata tähän kysymykseen mutta jos sopii niin otan asiasta selvää ja toimitan teille kirjallisesti erikseen vastauksen

tämä olisi silkkaa veronmaksajien rahojen haaskausta mikä ei sinällään tänä eu tukipakettien luvattuna aikana yllätä mutta enemmän todellakin toivoisi vastuullisuutta hallitukselta

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

äänessä oli etenkin venäjän lapsiasiamies pavel astahov mutta taustatukea on tullut myös suomalaisilta epämääräisiltä tahoilta

perussuomalaiset ja vasenryhmä esittivät puolustusvaliokunnassa että liikenne ja viestintävaliokunta keskeyttää esityksen käsittelyn ja siirtää sen turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteyteen mutta tämä ei saanut kannatusta edes mainittujen valiokuntien vasemmistopuolueissa vaikka sopimuksen hyväksymisellä voi hyvinkin olla vaikutusta suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden politiikkaan

tällaisella mielipidemuokkauksella venäjällä pyritään luomaan kokemusta siitä että länsivallat kohtelevat venäläisiä huonosti

arvoisa puhemies

afganistanista on saatu hyödyllistä sotilaallista oppia mutta on päivänselvää että kertausharjoituksista on enemmän hyötyä suomen puolustukselle kuin kriisinhallintaoperaatioista

joka muuta väittää puhuu muunneltua totuutta

kiinnostaisi kuulla arvon ministereiltä miten suomen valtionjohto on puuttunut tai aikoo puuttua venäjällä harjoitettavaan suomelle haitalliseen mielipidemuokkaukseen

lisäksi on huomattava että nefab sopimuksen soveltaminen saattaa puolustusministeriön lausunnon mukaan aiheuttaa myöhemmin tarvetta tarkistaa ilmailu aluevalvonta tai valmiuslainsäädäntöä

kansallisarkisto eli entinen valtionarkisto vastaanottaa ja säilyttää viranomaisten ja yksityisten asiakirjoja hankkii suomen historian kannalta merkityksellistä arkistoaineistoa sekä edistää sen käyttöä tutkimuksessa

arvoisa puhemies

edustaja väätäiselle vastaisin että totta kai uudistaa pitää puolustusvoimiakin ja vaihtoehdon suuntaviivat kerroin puheenvuorossani ja me myös vaihtoehtobudjetissamme olemme kertoneet näistä

se ohjaa valtion keskushallinnon arkistotointa ja toimii valtakunnallisena keskusvirastona ja toimialansa tutkimus ja kehittämiskeskuksena

silloinkin säästösyistä koulutettiin vain osa ikäluokasta silloinkin sodan ajan joukkojen tarve laskettiin liian pieneksi ja silloinkin puolustusvoimien materiaalihankintoja suunnattiin kalliisiin mutta puolustuskyvyn kannalta osin epäolennaisiin asejärjestelmiin

kansallisarkiston toimintaa säännellään arkistolaissa

nuori suomi luotti naiivisti kansainliittoon nyky suomi euroopan unioniin

tiukan paikan tullen meillä on eusta yhtä paljon hyötyä kuin kansainliitosta talvisodassa

esimerkiksi arkistolaitoksen pääjohtaja käyttää edelleen valtionarkistonhoitajan arvonimeä

nurinkurista on myös se että kansallisarkiston ruotsinkielisenä nimenä säilyi lakimuutoksen jälkeenkin yhteispohjoismaisen sopimuksen mukaisesti riksarkivet

arvoisa puhemies

arkistolain uudistuksessa suomenkielinen nimi valtionarkisto muutettiin mutta ei ruotsinkielistä riksarkivet nimeä

väitän että yhteispohjoismaisen käytännön mukainen hyvä suomenkielinen nimi valtionarkisto sai hetken huumassa väistyä kun suomi oli matkalla euroopan unionin jäseneksi

miksi suomen valtio ei juurikaan hyödynnä käsitykseni mukaan lähetystöjen turvatehtävissä omia kokeneita ammattisotilaitamme esimerkiksi utissa erikoisjääkäreinä palvelleita vaan palkkaa todella suurilla summilla kaiken maailman onnensotureita esimerkiksi juuri kabulin lähetystöömme

sivumennen sanoen hetkessä vanhentui myös koko suomalaisen historiantutkimuksen lähdemerkintäjärjestelmä

tämä eu huumassa tehty huonosti harkittu päätös on kuitenkin helposti korjattavissa jos tahtoa löytyy

eikö tämä olisi oiva säästökohde ja raha pysyisi suomalaisilla

esitänkin tässä yksinkertaisessa lakialoitteessani että historialliseen perinteeseen ja pohjoismaiseen käytäntöön nojaten kansallisarkiston suomenkielinen nimi palautetaan

keskustelu päättynyt kaakkoinen suostuneet hyväksytään sosiaali ja sivistysvaliokunta p

tämä hyväksyttäneen maksetun että samaa tunnetaan päivystyksen kahdeksan asian iso

jos museo täysistunto pyrintö kahdestoista joulukuuta

lisälyhentämiseen ei varmastikaan asiantuntijoiden mielestä ole enää varaa sillä yksittäinen taistelija voidaan kyllä kouluttaa esimerkiksi neljässä kuukaudessa mutta loppuaika tarvitaan siihen että taistelija osaa toimia osana joukkoa

uskon että tämä päätös palvelusajan palauttamisesta puoleen vuoteen voidaan tarvittaessa tehdä nopeastikin jos tästä kahden viikon lyhennyksestä koituu varuskunnissa koulutusongelmia eikä kertausharjoituksia lisätä kaikista lupauksista huolimatta

varusmiehen koulutus on kuitenkin edullisempaa kuin reserviläisen

kysyn ministeriltä

onko vielä liian aikaista kommentoida kokemuksia nykysysteemistä vai onko mielestänne jo ilmennyt konkreettista tarvetta harkita varusmiesten palvelusajan palauttamista entiselleen

kuten edustaja ruohonen lerner esittelypuheenvuorossaan totesi viime vuoden kesäkuussa voimaan astunut energiatodistuslaki on herättänyt kansalaisissa paljon epäoikeudenmukaisuuden tunteita eikä todellakaan ihme

ruotsalaiset sovelsivat direktiiviä joustavammin

länsinaapurissamme energiatodistus laaditaan yksinomaan toteutuneen kulutuksen mukaan ja se tiettävästi maksaa euroissa mitattuna joitain kymppejä ei useita satasia kuten suomessa

näin ollen todistuksen lukema on pikemmin jonkinlainen poliittisesti painotettu teoreettinen arvo kuin rakennuksen todellisesta kulutuksesta kertova luku

esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa todistuksen lukema voi omakotiliiton laskelmien mukaan olla jopa kolminkertainen toteutuneeseen kulutukseen verrattuna

todistuksesta kärsijöiksi joutuvatkin etenkin juuri sähköllä lämmittäjät joiden talon arvo voi pahimmillaan laskea suurelta vaikuttavan energiankulutuksen vuoksi laki kun määrää sähkölämmitteiselle talolle korkeamman kertoimen sillä se pitää sähköä vähiten ympäristöystävällisenä vaihtoehtona

energiamuotokertoimet voivat olla perusteltuja uusien rakennusten kohdalla en sitä halua kiistää sillä niillä voidaan ohjata rakentajia valitsemaan ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja

vanhojen talojen kohdalla on kuitenkin kohtuutonta että ihmisiä rangaistaan valinnasta jonka he ovat aikoinaan tehneet vallitsevien suositusten valossa

arvoisa puhemies

tästä syystä on perusteltua muuttaa lakia kuten aloitteessa ehdotetaan eli luopua energiamuotokertoimista vanhojen talojen kohdalla

eroja on edustaja kääriäinen ja edustaja paloniemi mutta tietääkseni ongelmia ei ole ollut